eli sen takia kun täällä on vaadittu että budjetti pitää avata veroja pitää nostaa ja menoja pitää leikata me emme halua sitä tehdä tämän kriisin aikana

ja tätä tarkoitusta varten jotta pystyisimme siis välttämään tämänkaltaisten ongelmien syntymisen euroopan unionissa on tehty uusia taloussääntöjä mukaan lukien pysyvä kriisinhallintajärjestelmä jossa sijoittajan vastuu tuodaan aivan uudella tavalla mukaan valtion velkapaperimarkkinoille

mutta se mikä on tärkeintä on se että jaksetaan hoitaa saadaan vapaapäiviä saadaan sijaishoitoa ja voidaan saada sitä henkilökohtaista apua

me olemme ihan samaa mieltä siitä eli niin sanotut kovat keinot työurien pidentämi sessä ovat sekä valtiovarainministeriössä että ekssa tismalleen samat puoli vuotta ja sitten pehmeistä keinoista vm ei ole niitä arvioinut mutta työnantajaosapuoli on arvioinut tulee yhteensä vuosi

meidän kansanedustajien on äärettömän tärkeää pitää yllä luottamusta uskottavuutta jossa yksi osa on menokehyksissä pysyminen

nykyisten kaltaiset työurat alipitkät työurat eivät riitä hyvinvointivaltion rahoituspohjan vahvistamiseen se on päivänselvä asia

tässä esitetyssä jäteverolaissa jäteveroa maksettaisiin niistä kaatopaikalle toimitettavista jätteistä joiden hyötykäyttö olisi teknisesti ja ympäristöperusteisesti mahdollista eli kaikista jätteistä ei makseta vaan niistä jotka toimitetaan kaatopaikalle ja joita voitaisiin hyötykäyttää joilla olisi tekniset ja ympäristölliset perusteet hyötykäyttöön

eli siitä huolimatta että kehyksistä on pidetty kiinni me olemme sallineet esimerkiksi suhdanteista johtuvien menojen kasvun emme ole tasapainottaneet taloutta vaan olemme sallineet menojen kasvun

ainoa ja suurin huolenaiheemme kullakin meistä oli omien kansalaistemme hyvinvointi omien maidemme työpaikkojen tulevaisuus

luottamusta ei varmasti lisää se että kriisin aikana me menetämme otteemme menokehitykseen vaan luottamusta lisää se että suomi osoittaa että me olemme edelleenkin se maa joka pystyy pitämään omasta taloudestaan huolta kansalaisten tulevaisuudesta huolta vaikka se ei ole kauhean helppoa

sitten vielä palaisin tähän retoriikkapuoleen sen takia että esimerkiksi se mitä te sanoitte tuossa omassa puheessanne että ne rahat joita nyt käytettäisiin espanjan pankkitukeen pitäisi käyttää reumasairaalalle tai varuskunnille

sen takia minä en itse priorisoisi sitä omaishoidon tukea kun sekin maksaa jotakin jos se siirretään kelalle mutta tästä on perustellusti erilaisia mielipiteitä

eli ministeri rinne ei tule virkakautenaan osallistumaan tästä asiasta neuvotteluun koska ne päätökset on tehty ja myös eduskuntaa tästä asiasta on informoitu

näin ollen me emme ole missään pakkokaidassa mutta emme poliittisilla päätöksillä pysyviä menoja lisää jotta säilytämme talouspoliittisen uskottavuuden mutta suhdanteista johtuvien menojen olemme sallineet lisääntyvän

minä kyllä kiistäisin tämän

tämä iskisi luonnollisesti myös meihin suomalaisiin

voidaan kahvikupista lyödä vetoa että jos eduskunta hyväksyy tämän espanja paketin niin seuraavassakaan budjetissa ei ole yhtään budjettimomenttia jossa siirretään suomalaisten veronmaksajien rahaa kouluilta tai varuskunnilta espanjalaisiin pankkeihin

no elvytys on kaikkea sitä mikä johtaa kysynnän kasvamiseen ja taloudellisen toimeliaisuuden lisäämiseen

te olette tänään lähettäneet tiedotteen jossa korjaatte virheellistä uutisointia

kun irlannin ongelmat ja toimintavaihtoehdot tulivat esille jouduin jälleen pohtimaan mikä tässä on suomalaisen ihmisen suomalaisen työntekijän ja veronmaksajan ja hyvinvointiyhteiskunnan etu

me lähdemme ensi viikolla turkkiin tekemään tätä samaa työtä eli tässä ovat ekstrasatsaukset nimenomaan että meidän pk yrityskenttämme saisi ovia auki ja mahdollisesti kauppoja aikaiseksi

tässä on oikeastaan ihan sama periaate kuin ainakin nyt edellisen hallituksen aikana että siinä vaiheessa kun neuvotellaan isoista politiikan kokonaisuuksista yksityiskohtia ei kerrota kun a ei ole tehty päätöksiä b neuvottelut ovat kesken c emme tiedä minkälainen kokonaisuus syntyy

lehdistössä on paljon ollut semmoisia keskusteluja että semmoinen veronkevennys joka on pysyvä ei ole elvytystä mutta jos veronkevennys olisi vaikkapa vuodelle tehty se on elvytystä

rajamäki arvostellut valtiovarainministeriön virkamiehiä mutta kyllä he ovat suomen parhaita asiantuntijoita monia muitakin asiantuntijoita on

arvoisa puhemies

edustaja sipilältä haluaisin kysyä että nyt kun me tiedämme että espanja ei kykene pääomittamaan omia pankkejaan me olemme kaikki samaa mieltä että omistajat ja markkinat ja viime kädessä valtio mutta kun me tiedämme että näin ei pysty käymään niin mitä sitten käy kun espanjan pankkisektori romahtaa kun te vastustatte tätä pankkien pääomitusta

vero ei koskisi sellaisia jätejakeita joille ei ole kaatopaikkasijoitusta korvaavaa teknistä hyödyntämis tai käsittelyvaihtoehtoa tai joiden hyödyntämis tai käsittelyvaihtoehdot eivät ole ympäristöllisesti ajateltuna kestäviä

meidän virkamiehemme tekevät virkavastuulla ammattitaitoista työtä

ovatko lainan takaamatta jättämisen seuraukset suomalaisille pahempi kuten kansainväliset ja suomalaiset asiantuntijat arvioivat vaihtoehto

yhtäältä kyseessä ovat uudet ratkaisut suomen maan puolustamiseksi toisaalta kyseessä on asia joka vaikuttaa alueiden tämänhetkiseen tilanteeseen ja tulevaisuuteen

kysymys on siitä onko veropolitiikka ylipäänsä ekspansiivinen eli elvyttävä vai nostetaanko veroja niin että kysyntä supistuu

kertokaa samalla tavalla kuin soini on luvannut kertoa eurosta eroamisen vaihtoehdon minkälainen käsitys teillä on mitä tapahtuu sen jälkeen kun espanja ei itse pysty rahoittamaan omia pankkejaan ja kun te vastustatte tätä välineen käyttöä pankkien rahoittamiseen

tämän veron piirissä sen sijaan olisivat kaikki sellaiset yleiset yksityiset kaatopaikat joille sijoitetaan verolliseen jäteryhmään kuuluvaa jätettä

moni ihminen aivan luonnollisesti on huolissaan omasta työpaikastaan aivan samalla tavalla kuin monet ne ihmiset jotka menettävät työpaikkansa vaikkapa yritysten irtisanomisissa

jätteiden verollisuus ei siten perustuisi nykyisen jäteverolain mukaisesti siihen toimitetaanko jätteet yleisille tai niihin rinnastetuille kaatopaikoille vai yksityisille kaatopaikoille tai läjitysalueille

mutta meidän kehysriihemme on sitä varten että me yritämme siinä ratkaista isoja asioita jotka toivon mukaan tuovat tulevaisuudenuskoa ja luottamusta suomen tulevaisuuteen ja myös kotien tulevaisuuteen

myös varuskunnilla on omia perinteitä ja historiaan liittyviä merkityksiä eri puolilla suomea

tätä jokainen kansanedustaja joutuu pohtimaan omassa mielessään leviääkö irlannin kriisi ja jos leviää niin kannattaako sitä yrittää estää

tuo on hyvin mielenkiintoinen ajatus että kerran sukupolvessa äänestettäisiin aina kaikista kansainvälisistä sopimuksista ihan vain noin niin kuin huvikseen että äänestetäänpä nyt kyllä vai ei yk kyllä vai ei eu kyllä vai ei euro eli että me aina kerran sukupolvessa vaikkapa viiden vuoden välein tai kymmenen vuoden välein äänestäisimme mikä valuutta suomelle tulee

nykyistä vastaavasti jäteveron alaisena kaatopaikkana ei pidettäisi jätteiden välivarastointialuetta maakaatopaikkaa kompostointialueita eikä jätteen hyödyntämisaluetta

eli kyseessä on erittäin laaja kokonaisuus josta kaikkein olennaisin on luonnollisesti se mihin me päädymme näiden ratkaisujen jälkeen jotta voimme puolustaa suomea kaikissa olosuhteissa

tässä vaiheessa niin kuin valtiovarainministeri omassa puheessaan on sanonut me tarvitsemme toisaalta sopeutustoimia mutta niillä ei korjata meidän yhteiskuntamme epäkohtia siis rakenteellisia heikkouksia

ensi vuonna niin kuin jokainen tietää aidot veronkevennykset tulevat vain kaikkein pienituloisimmille

täällä ovat aika monet edustajat muun muassa paloniemi ja kumppanit hyvin kuvanneet arkitodellisuutta monessa lapsiperheessä missä on monenmoisia ongelmia ja tämä vaan kertoo sen että hyvinvointiyhteiskunta tulee tarpeeseen ja se on pystyssä vain ja ainoastaan jos meillä on riittävästi uusia työpaikkoja ja työllisyyttä

veroelvytys on merkittävää mutta meillä on siihen myös se toinen peruste eli että olemme sitä mieltä toisin kuin jotkut ekonomistit jotka ovat sitä mieltä että palkansaajan ostovoimaa pitää leikata eläkkeensaajien ostovoimaa pitää leikata hallitus on täysin eri mieltä eläkkeensaajan ja palkansaajan ostovoimaa ei pidä leikata

esimerkiksi eurooppalainen pankkivalvonta tai mahdollisesti eurooppalaisille pankeille tämmöinen kriisirahasto jonka pankit itse rahoittavat

yksi keskeisimmistä viesteistämme on ollut se että tulevina vuosina siis ihan lähivuosina kunhan tämä talous tästä tokenee meillä tulee olemaan pysyvä pula osaavasta työvoimasta ja pitäkää kiinni siitä

eli tämän uudistuksen kaikkein tärkein lähtökohta ja peruste on maanpuolustuksen tarpeet mutta muitakin äsken mainittuja piirteitä tähän liittyy joista osa on hyvin kielteisiä yksilön kannalta ajateltuna myös kyseisen paikkakunnan kannalta ajateltuna mutta muutokset ovat silti välttämättömiä

tarvitaan leikkauksia veronkorotuksia puolustaaksemme uskottavuutta hillitäksemme velkaantumista mutta sitten pitää katsoa näitä rakenteellisia kysymyksiä

joitakin kokonaisuuksia jos ottaisi esille niin ensimmäinen kokonaisuus josta toivoisin että voisimme käydä eri yhteyksissä vielä keskustelua on tämä kilpailukyvyn kokonaisuus

onpa todella linjakasta politiikkaa

joitakin huomioita puheista joita jäi mieleen

tämän takia esimerkiksi hallitus omalta puoleltaan on lähtenyt etsimään niitä keinoja joita itse asiassa työmarkkinaosapuolet myös meille esittivät eli lomautettuja ihmisiä voisi myös kouluttaa jotta heidän työkykynsä ja osaamisensa kehittyisi

perussuomalainen puolue jos oikein ymmärsin eilen ilmoitti että he haluavat tehdä kokonaisverouudistusesityksen koskien esimerkiksi tätä viron mallia

ja kun me olemme sitä mieltä että suomessa työllistämisen ja työn tekemisen verotusta pitää jatkossakin maltillisesti keventää jotta työllisyysaste olisi parempi koska vain sitä kautta tulee hyvinvointiyhteiskunta niin minkä takia vain taantuman aikana veroja pitäisi nostaa eikä alentaa mutta hyvinä aikoina veroja pitäisi alentaa eikä nostaa

mutta tämän rakennepaketin tarkoitus ei ole tasapainottaa budjettia ensi sijassa ainakaan lyhyellä tähtäimellä pitkällä tähtäimellä kylläkin koska sen kaikkein olennaisin sisältö on työ

kuten olette jo huomanneet työmarkkinarauhankin vuoksi tai kohtuullisten korotusten vuoksi on ollut merkittävää tehdä tuloveronkevennyksiä

ei kenelläkään näytä olevan tietoa niistä sytykkeistä jotka talouden suunnan kääntäisivät toiseen suuntaan varmuudella

tässä on vähän sama logiikka kuin autoverossa että mikäli veroperuste toimii eli aletaan toimia jätettä vähemmän tuottavalla tavalla tai jätteitä hyötykäytetään enemmän myös tuotto laskee

tehän kerroitte jo että te haluatte palauttaa yrityksille satojen miljoonien kansaneläkemaksuvelvoitteen mutta ehkä se kokonaisverouudistus sitten tuo toiselta puolelta jotakin hyvää

hallituksen johtopäätös on että kannattaa yrittää suojata suomalaisia ihmisiä ja suomalaista hyvinvointia niin pitkälle kuin se meidän käsissämme on

tässä on semmoinen yhteinen projekti eli potkimme palloa samaan maaliin eli pidetään huolta niistä työntekijöistä joita yritys mahdollisesti tuotannollistaloudellisista syistä joutuu lomauttamaan tulevina vuosina

menneinä vuosikymmeninä varuskuntia on lakkautettu eri puolilta suomea ei siksi että senaikaiset päättäjät olisivat olleet ajattelemattomia tai pahantahtoisia vaan siksi että maanpuolustuksen tarpeet ovat muuttuneet ja vaihdelleet

nyt jos hieman malttaisitte niin vastauksia aika moneen auki olevaan kysymykseen ihan lähipäivinä kyllä löytyy

sen me tiedämme että talous kääntyy parempaan suuntaan vasta siinä vaiheessa kun pankkisektorin luottamus palautuu ja se lähtenee toivon mukaan yhdysvalloista ja meidän eurooppalaisten täytyy tehdä samat harjoitukset erittäin raskaat harjoitukset mutta joka tapauksessa ne täytyy tehdä pian perässä

mikäli ei olisi tehty niin kuin täällä on vaadittu niin veikkaisinpa että palkan nimelliskorotuspyynnöt olisivat aivan jotain muuta luokkaa kuin ne tällä hetkellä ovat ja sillä olisi tietysti negatiivinen vaikutus työllisyyteen

tilanteessa on paljon epävarmaa mutta yhdestä asiasta useimmat maailman talousasiantuntijat samoiten kaikki eduskunnan kuulemat asiantuntijat ja kaikki muut suomalaiset talousasiantuntijat joita meillä kaikilla on ollut mahdollisuus kuulla näyttävät olevan yhtä mieltä

siinä on tämmöinen ikiliikkujanomainen vaikutin mutta tämä rakenne on terve kerätään rahaa enempi tällä hetkellä

me emme tietysti voi pakottaa yrityksiä pitämään henkilöstöstä kiinni jos yrityksellä ei ole tulovirtaa riittävästi mutta yritettäisiin pitää paremmin huolta kuin joskus aikaisemmin lomautetuistakin ihmisistä edustaja on soinin vastaus juuri se kysymys

haluaisin erityisesti nostaa esille yhden semmoisen seikan kun täällä on monessa kohtaa todettu että hallitus on sitoutunut hallitusohjelmaansa eikä reagoinut ollenkaan talouskriisin vaatimalla tavalla

tänä päivänähän on helppo ajatella näin että miten me tarvitsisimme lisää työvoimaa kun entisetkin ihmiset ovat työtä vailla ja tämä yhtälö on erittäin vaikea

ne ihmiset jotka ovat vaatineet että hallituksen pitäisi olla sorvaamassa maltillista palkkaratkaisua niin älkää vaan tulko sanomaan minulle enää tämän jälkeen että te haluatte tätä koska te olette olleet sitä mieltä että palkansaajan ostovoimaa pitää leikata

toisaalta myös koulutettavien nuorten miesten ja naisten ikäluokkien määrä on vaikuttanut siihen että joukko osastoja on ollut järkevääkin lakkauttaa vaikka se monelle on kipeää ollut

tämä on meidän kaikkien yhteinen asia koska kilpailukyky ei ole vain yritysten asia vaan se tarkoittaa sitä onko suomalaisten osaajien työ kysyttyä maailmalla ja onko suomi semmoinen maa että tänne halutaan investoida

mikäli sitten järjellistä hyötykäyttöä jätteelle on tietysti voidaan aina arvioida sitä nouseeko jäljelle jääneen jätejakeen vero jos halutaan lisää verotuottoja